budjetissa on muistettu näitä kuntia erityisen harvaanasuttujen kuntien tuella

täällä etelässäkin olisi syytä katsoa kokonaisuutta

arvoisa puhemies

vaikka matkailuelinkeinon puolella investoinnit ovat vähenemässä on teollisuuden puolella suuria hankkeita vireillä

talouden tilanne on edelleen haasteellinen ja talouden tulevaan kehitykseen suuresti vaikuttavat tehtävät energiaratkaisut

tärkeää on muistaa verotuspainotusten muutosten tavoite joka on päästöjen vähentäminen ja ympäristön kuormituksen pienentäminen

arvoisa puhemies

peruslähtökohdan suomalaisessa yhteiskunnassa tulee olla se että kannatamme avointa suvaitsevaista ja moniarvoista yhteiskuntaa jossa on mahdollista puhua myös maahanmuuton ongelmista

tuntuu että mieluummin lakaistaan maton alle epämiellyttäviä asioita sen sijaan että oikeasti paneuduttaisiin niihin ennen kuin ongelmista tulee entistä suurempia

yksi tärkeä edellytys on että turvapaikkaprosessi on tehokas ja avoin jotta aidosti turvapaikkaa tarvitsevat saavat inhimillisen kohtelun eikä heidän oikeusturvansa vaarannu

jotta turvapaikkahakemusten tulvaa voidaan rajoittaa edellyttää se sitä että suomen turvapaikkapolitiikassa ei saa olla vetovoimatekijöitä jotka houkuttelevat muihin eu maihin asettuneita henkilöitä hakeutumaan suomeen

lisäksi yksin tulleen nuoren kohdalla perheen yhdistämisprosessin saisi käynnistää vain alaikäinen

taloudellisen tilanteen parantuessa suomi tarvitsee lähivuosina paljon uusia suomalaisia

väestön ikääntymisennusteiden mukaan meiltä loppuvat osaajat ja tekijät

varsinkin työperäisen maahanmuuton kehittäminen houkuttelevammaksi ja kilpailukykyisemmäksi on siksi kannatettavaa

kuitenkin on muistettava että yhden euromaan romahdus voisi johtaa koko eu alueen vakavaan taantumaan vieläpä tilanteessa jossa juuri on valoa näkyvissä meneillään olevassa taantumassa

osa euromaista suomi mukaan lukien ehti jo tehdä positiivisia valmisteluja kreikan lainajärjestelyiden osalta kun tilanne kärjistyi viime sunnuntaina eun rahaministereiden hätäkokoukseen

suomen tavoitteet neuvotteluissa olivat varsin tiukat

suomen edellyttämä tiukka vastikkeellisuus tarkoittaa sitä että mahdollisen lainan vastineeksi jäsenmaa joutuisi erittäin rajun vakautusohjelman kohteeksi tulevan maksukyvyn turvaamiseksi

kreikka joutuu sitoutumaan erittäin rajuun säästökuuriin jotta tuleva maksukyky turvataan ja nyt lainatut rahat saadaan takaisin

osasta vastaavat euromaat ja osasta imf

koko rahoitusta koskeva asia on vastenmielinen varmasti meille kaikille mutta jos näillä keinoilla estetään uusi menossa olevaa pahempi lama niin toimenpiteet ovat hyväksyttäviä

arvoisa puhemies

jo eilen käydyssä budjetin yleiskeskustelussa nousivat monet alan kysymykset esille

tulevaisuuden ongelma on väestön ikääntyminen

laskusuhdanteen myötä julkisen talouden tila on kuitenkin nopeasti heikkenemässä ja eri puolilla maata kunnat ovat erilaisessa asemassa

monet lapin kunnista ovat heikon talouden kuntia ja ne ovat riippuvaisia kuntien harkinnanvaraisista avustuksista

harkinnanvaraisiin avustuksiin varatun määrärahan määrä huomioiden täytyy toivoa että heikon talouden kuntien määrä ei nouse nopeasti

harkinnanvaraisia avustuksia tärkeämpää on monin paikoin pyrkiä saamaan aikaan työllisyyttä parantavia hankkeita ja investointeja joilla pystytään elvyttämään heikentyvää taloutta

arvoisa puhemies

julkisen hallinnon piirissä on menossa monia uudistushankkeita

tämän uudistuksen tulee ottaa huomioon eri kuntien erilainen asema eri puolilla maata

samat laskentakaavat eivät sovellu joka paikkaan

tämän päivän keskustelussa nousi ennen kaikkea esille utsjoen kunnan tilanne ja sille onkin tulossa helpotusta harkinnanvaraisten muodossa mutta tämä ei voi olla pysyvä ratkaisu

tavoitteena on oltava maan asuttuna pitäminen ja kuntien elinvoimaisuuden säilyttäminen